nythän tämä tilanne muuttuu elikkä ei ole näitä tarkastelupäiviä vaan arvioidaan koko tätä nuoren tilannetta

elikkä lähdetään toisella tavalla kehittämään että ollaan samanarvoisia tässä euroopassa ja tullaan sillä palkalla sitten toimeen

sitten vielä arvoisa puhemies tuolla harvaan asutulla seudulla nämä harjoittelupaikat ovat hyvinkin kaukana

täällä ovat nousseet esille myös nuo liikenneverkot ja toivon että tähän ten t asiaan otetaan vielä vahvasti kantaa vaikka sieltä aina myllykirjeitä tulee

tämä on semmoinen mikä olisi syytä ottaa huomioon myös tässä että koulutuksen järjestäjällä olisi sitten jonkunlainen kyyti millä voitaisiin sitten viedä nuoria tänne harjoittelupisteeseen

on aivan selvää että mitä enemmän työssäoppimista sen parempi se on kädentaitojen kannalta koska siellä on myös niitä jotka eivät halua lukea haluavat oppia kädentaitojen kautta ja tämä on yksi semmoinen asia mihin ammatillisen koulutuksen puolella kannattaa panostaa

täällä on käyty hyvä keskustelu verosta veron alentamisesta muun teollisuuden tasolle näissä konesaleissakin ja on erittäin hyvä että myös oikealta laidalta ja oppositiolta on tullut kannatusta tälle ministeri urpilaisen esitykselle

mielestäni tuossa debatissa edustaja jungner toi hyvin esille sen mikä on tässä ajatuksena ja hyvin suora yhteys löytyy kajaaniin mistä täällä ovat puhuneet myös edustajat korhonen ja suutari

sosiaali ja terveyspalveluiden järjestäminen sekä kuntauudistus eivät hävitä kenenkään kotikuntaa mihinkään toisin kuin porvarimedian tarkoitushakuinen propaganda on väittänyt

silloin ensin google perusti datakeskuksen haminaan ja heti kohta sen perästä kajaaniin saatiin samansuuntainen ilouutinen

csc elikkä tieteen tietotekniikan keskus perusti kajaanin upmn paperitehtaan entisiin tiloihin oman datakeskuksen elikkä se tuli suoraan prosessiteollisuutta korvaavaksi elementiksi

asiantuntijakuulemisessa on pääosin kannatettu ikärajan poistamista mutta osin suhtauduttu ikärajan poistamiseen myös varauksellisesti joh tuen muun muassa liikenneturvallisuudesta ja siitä että taksinkuljettajan tulee pystyä avustamaan asiakkaita esimerkiksi raskaiden matkatavaroiden ja apuvälineiden kanssa

tosin onhan siinä tietynlaista yhteyttä että paperikoneet on tehty hyvin vahvalle alustalle ja tämmöisen konesalinkin täytyy olla hyvin vahvalla perustalla että se ei tärise ja niin poispäin kun sinne rakennetaan isoja koneita ja ehkä siinä se suurin perustelu oli

esityksen mukaan yläikärajasta luopumisen ei arvioida heikentävän liikenneturvallisuutta ajoterveydentilan laajennetusta tarkastamisesta johtuen

varmaan toinen yhteys löytyy sitten myös tästä mistä edustaja lehti ansiokkaasti alusti että voitaisiin turvetta tai yleensäkin biomassaa kuivattaa sillä hukkalämmöllä mikä muodostuu

se on varmasti täysin mahdollista mutta pohjoisen etuna on ollut kylmä ilma ja ennen kaikkea kajaanilla se että joki virtaa aivan tämän renforsin rannan vierestä ja luo erittäin hyvät mahdollisuudet sille sijoittumiselle

valiokunta pitää saamansa selvityksen pohjalta perusteltuna että taksinkuljettajien enimmäisikärajaa koskeva sääntely korjataan yhtenäiseksi muiden edellä mainittujen ammattikuljettajien kanssa

eri vaihtoehtoja sitten punnitaan ja uuden datakeskuksen sijaintipaikaksi se voisi varmistua tietysti ja toivon että kajaanin renforsin ranta on vetovoimainen teollisuusalue

erityisesti haja asutusalueilla ikärajan poistaminen saattaa valiokunnan arvion mukaan auttaa ammattitaitoisten kuljettajien ja taksipalvelujen saatavuuden turvaamisessa ja esitys on myös linjassa yleisempien työurien pidentämistä koskevien tavoitteiden kanssa

nyt käsillä olevat uudistukset ovat kuntalaisten kannalta välttämättömiä

ja miksi ei oulun seutu joka on ollut toisena vaihtoehtona se kyllä käy tosi hyvin

täällä on noussut esille tämä harvaan asuttu seutu ja on todellakin tilanteita joissa ei enää taksiyrittäjälle löydy jatkajaa

arvoisa puhemies

datan kasvulle ei ole rajoja ja siksi on tärkeää että suomen ilmaston ja maaperän kilpailuetu hyödynnetään ja konesaliteknologiaa kehitetään systemaattisesti koko suomessa

yksi pala tässä kokonaisuudessa on nimenomaan tämä sähkövero johon tulee nyt alennus

valiokunta toteaa että ylärajan poistamisen mahdollisia vaikutuksia muun muassa uusien nuorten yrittäjien alalle tuloon sekä taksipalveluiden ympärivuorokautiseen saavutettavuuteen on tarpeen seurata jatkossa

tässä tietenkin naapurimaamme ruotsi on ollut hyvin vahva vertailukohta

olemme askeleen edellä muuta maata kuntien välisessä yhteistyössä

ruotsissa yritykset maksavat normaalin energiaveron mutta he saavat sen veronpalautusjärjestelmän kautta sitten takaisin elikkä periaatteessa saman hyödyn mikä nyt on tulossa sitten myös suomen konesaleille

arvoisa puhemies

minäkin puuttuisin tähän mihin edustaja hongisto puuttui mikä hyvin usein tulee tuolla ihmisten kanssa keskustellessa esille elikkä tämä kaksinkertainen verotus

kuntauudistuksen ydin on tasavertaisuuden toteuttaminen

kun on tehty ensin suomessa töitä ja sitten on menty ruotsin puolelle ja työelämä suoritettu siellä loppuun ja tultu tänne suomeen sitten niin tässä on verotuksellisia eroja

lähidemokratian vahvistaminen on olennainen osa kuntauudistusta

mutta miten tämä tiedottaminen ennen kaikkea kriisitilanteissa onko se vastuutettu nyt sitten ylelle vai voiko sitä hoitaa myös tuolta kaupallisten yhtiöitten kautta

valiokunnan saaman selvityksen mukaan iän kertymisen myötä keskimäärin riskit kuitenkin kasvavat ja tästä syystä ehdotettu terveydentilan riittävyyden varmistaminen ammattiliikenteen harjoittamiseen on välttämätöntä

kun ministeri on nyt paikalla ja kun on noussut esille myös tämä mediamaksu niin kysyn kohteleeko tämä nyt kaikkia aivan oikein kun tuommoinenkin jolla ei ole televisiota olemassakaan eikä radiotakaan joutuu sen maksun maksamaan

jatkossakin tarvitaan sellainen valtionosuusjärjestelmä joka mahdollistaa laadukkaiden kuntapalveluiden järjestämisen koko maassa kohtuullisella kunnallisveroasteella

arvoisa puhemies

ojala niemelän tekemää esitystä tästä äänestetään mietitty ja aidosti ujo

kohdistuuhan julkisen talouden kestävyysvajeesta noin puolet kuntien vastuulla olevien palveluiden rahoittamiseen erityisesti hoiva ja hoitopalveluiden kysynnän kasvaessa

tuntuu hyvin yleiseltä kannalta että tämä purkuputki on otettu talvivaara oyn vesien hallinnan osalta yhdeksi ratkaisuksi eikä ole mietitty muita menetelmiä

ikääntyneen taksinkuljettajan ajoterveys tulisi siten arvioitavaksi aina kahden vuoden välein mikäli kuljettaja haluaa edelleen jatkaa taksinkuljettajana

arvoisa puhemies

valiokunta pitää erittäin hyvänä että esityksessä on kiinnitetty huomiota myös taksinkuljettajan paikallistuntemuksen edistämiseen ja paikallistuntemusta koskevien vaatimusten laiminlyömisen rangaistavuuteen

esityksen mukaan kuljettajalla tulisi olla taksilupaan merkittyä asemapaikkaa vastaava paikallistuntemus ja vaatimuksen laiminlyöntiin puuttumisen mahdollistamiseksi ehdotetaan että laiminlyönnin seurauksena voi olla sakkorangaistus

mutta jos palataan tähän demokratia asiakirjaan täällä on sivistysvaliokunta nostanut hyvin esille tämän osallistumismotivaation vahvistamisen miten tärkeä se on ja että kodilla ja poliittisilla puolueilla on tärkeä rooli

arvoisa puhemies

valiokunta toteaa että käytännön kokemusten ja saadun selvityksen perusteella arvioituna myös tapaukset joissa taksinkuljettajan paikallistuntemus on ollut puutteellinen ovat yleistyneet viime vuosina

arvoisa puhemies

täällä on tuotu esille tämä prosessien uusiminen ja varmasti siihen on hyvin monta syytäkin mutta ennen kaikkea minulle tulee mieleen semmoinen että käräjäoikeuksissa on ollut ongelmia

paikallistuntemuksen puuttuminen voi vaikuttaa suoraan jopa palvelusta perittävään hintaan joten on hyvin tärkeää että paikallistuntemus on riittävällä tasolla ja että muun muassa asiakkaiden antaman palautteen perusteella mahdollisiin epäkohtiin myös puututaan

kannatan ed

kun ajattelee että suurpanimoita on pari kolme merkittävää ja pienpanimoitten markkinoillepääsy on hankalaa niin tällä tavalla heidän tuotantokustannuksiaan tietyllä tavalla pystytään tulemaan vastaan ja markkinoilletulo on sitä kautta sitten helpompaa

siellä on ollut vähyyttä tuomareissa ja tällä tavalla prosessit ovat edenneet sitten korkeampiin tuomioistuimiin ja tavallaan syövät koko sitä suurta skaalaa mikä meillä on olemassa ja vievät resursseja sitten monelta muulta

sivistysvaliokunta on viitannut tässä lausunnossaan myös opettajien täydennyskoulutukseen ja että sitä kautta myös parannetaan erilaisten poliittisten puolueitten roolia mutta myös sitä millä tavalla yhteiskuntaan vaikutetaan

ja kun katselee tällä hetkellä esimerkiksi pienpanimotuotteita niin en minä usko että se lisää alkoholin kulutusta vaan se antaa vain erilaisia makuelämyksiä niille jotka oluesta tykkäävät ja kuulun heihin

kun minulla ei ole ollut valiokunnassa tähän mahdollisuus osallistua niin minä kysyn ministeriltä nyt tässä tästä tuulivoimasta ja siihen liittyen tästä syöttötariffin aloittamisesta

tämähän on tarkoitus aloittaa nyt sitten heti ensi vuoden alusta

sitten vielä arvoisa puhemies viittaan tähän lakivaliokunnan mietintöön missä todetaan että esimerkiksi hämeenlinnan osalta perusparannushankkeet eivät ole edenneet ja on hallitusohjelmassa todettu että pitäisi päästä paljuselleistä eroon

meillä on pelsossa erittäin hyvät toimivat tilat ja on tämmöinen maatilamainen miljöö missä varmasti vangit voitaisiin sitten hyvinkin näihin yhteiskunnan rattaisiin saada uudelleen kiinni

mitenkä arvelette voitaisiinko näissä asioissa pelson osalta edetä

arvoisa puhemies

en tunne tarkemmin tämän lakiesityksen taustaa mutta kun tätä sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintöä tässä lueskelen niin kyllä tulee mieleen että miten tämä todellakin on yksimielisesti voinut mennä läpi

näitä työkuntoutettavia on ottanut minuunkin yhteyttä ja omasta mielestään he ovat ihan työkykyisiä mutta kun ei ole ollut työtä niin sitten on osoitettu heille tämmöinen kuntouttava työtoiminta

ministeri tölli mainitsi tuosta rääkkylän tilanteesta ja kyllähän tämä tilanne aika huolestuttavalta kuulostaa että sosiaali ja terveyspalvelut on ulkoistettu yksityiselle

tässäkin yksi kaveri valitteli että se on toisarvoista työtä mitä teetetään heillä ja voi olla myös sitä mitä tässä edustaja myllykoski mainitsi että käytetään yrityksissä hyväksi

joo kyllä

mutta vielä tähän osaamisen arviointiin

mutta sitten toisaalta tulee miettineeksi myös sitä että jos tämä työtehtävä on jossakin hyvin kaukana keskuksesta ja tarvitsee sitten sitä asioitten hoitoa niin kyllä sen vapaapäivän varmasti siihen tarvitsee

minulla on ainakin tämmöinen tuntuma että se tarkoittaa laajempaa käytännössä tutkittua osaamista että on hyvät perustiedot ja pystyy sillä tavalla sitten niin teorian kuin käytännönkin kautta tätä omaa ammattiaan suorittamaan

mutta tuossa kuulemisessa kun kuultiin asiantuntijoita tätä mietintöä tehtäessä vertailin varsin hintoja

näihin asioihin tietenkin toivoisi parannusta mutta niin kuin sanoin kun en tunne tarkemmin tämän lain sisältöä muuten kuin valiokunnan mietinnön takaa niin vähän kriittinen tälle voisi tietenkin olla

arvoisa puhemies

tämä näyttää olevan tällä hetkellä nuorten osalta aika kannattavaa

sen on jokainen meistä varmaan huomannut

nyt ehkä on menty pikkuisen liian pitkälle niin että koulutettua käytännön osaajaa ei tällä hetkellä ole

arvoisa puhemies

elikkä asunto osakeyhtiölaista on kysymys

päivänä helmikuuta ja se liittyi juuri tähän valvontatehtävään

kun kysyin tuleeko uudistusta tähän asunto osakeyhtiölakiin niin oikeusministeri henriksson vastasi silloin että ei näillä näkymin ole tulossa

arvoisa puhemies

elikkä on erittäin hyvä että nyt on verojaostossa saavutettu yhteisymmärrys ja tämä tulokseen pohjautuva veromalli on reilu